ongelma on se arvoisat perussuomalaiset kuten sanoin että kun te niin suoraselkäisinä puhutte mitä teitte ennen vaaleja niin silloin soini sanoi että nostetaan arvonlisäveroa niin että kuka erkki tästä nyt ottaa selvää tästä teidän linjastanne

alasta vastaavan ministerin päätös lyödä hanskat tiskiin olla siis tekemättä yhtään mitään tällä vaalikaudella ylen rahoituksen turvaamiseksi oli mitä suurin kulttuurillinen antiteko

kyllä varsin liikuttavilta tietenkin kuulostivat nämä edustaja sasin perustelut siitä miksi edelleenkin pitäisi rahan vallan jyllätä ja kampanjakattoja ei pitäisi säätää

meidän vaihtoehtobudjetissamme me keventäisimme pieni ja keskituloisen palkansaajan verotusta enemmän kuin hallitus keventää ja samaan aikaan reilulla tavalla keventäisimme yhtä lailla myös pieni ja keskituloisen eläkkeensaajan verotusta

eduskuntaryhmät onneksi paikkasivat tätä laiminlyöntiä sopimalla ylen rahoitustason turvaamisesta

sosialidemokraatit vaativat että ylen rahoitus turvataan ensisijaisesti budjettirahoituksen kautta niin että rahoituksen pitkäjänteisyys ja ylen riippumattomuus turvataan

toinen tärkeä asia on että tässä kreikka kakkosessa toteutui maailman taloushistorian suurin velkajärjestely ja niin myös sijoittajat kantavat vastuunsa

tämän luulisi jo nyt käyvän kokoomuksellekin joka ennen vaaleja puheenjohtaja stubbin suulla sanoi että tämä on kokoomukselle perusfilosofia että eläkkeensaajia kohdellaan tasavertaisesti

edustaja sasi jos olisin tiennyt että tätä keskustelua varten käymme myös täällä pirkanmaalla niin olisin varmasti kurkistanut myös teidän vaalirahailmoitustanne

eli on aivan välttämätöntä tarkastelu mielestäni tässä vaiheessa kun tiedämme nyt nämä tulokset ja olemmehan tienneet jo vähän pitemmänkin aikaa että tämä ympäristöohjaavuus tässä on huono

kyllä minä ihan vilpittömästi uskon siihen että jos ihan tavallinen duunari palkansaaja sairaanhoitaja kokee että hänen verotuksensa on suhteellisen oikeudenmukainen mutta sitten esimerkiksi meillä kansanedustajatasolla hieman enemmän maksettaisiin veroa niin eikö se nyt aika reilulta meiningiltä kuulostaisi

me emme arvoisa kokoomus tule lopettamaan tätä keskustelua täällä salissa ennen kuin hallitus korjaa tämän todella suuren vääryyden minkä hallitus tämän vuoden alusta on saattanut voimaan

mutta täytyy sanoa että suuri osa kyllä minulla ja varmasti monella muullakin ihan omaa rahaa sinne menee että semmoisia ulkopuolisia rahoittajia ei niin paljon ole valitettavasti yritysmaailmasta ja tällaisesta

viime kaudellahan näitä ehtoja kiristettiin ja sovittiin silloin kriittisestä puolivälitarkastelusta eli jos näyttää siltä että tämä ympäristönäkökulma ei mene eteenpäin niin sitten täytyy edelleen tiukentaa ja muuttaa tukiehtoja niin että ympäristötuki on nimensä mukaisesti ympäristötuki

siitä on tullut kuulkaa tammelan torilla tosi paljon palautetta kun on ihmetelty miksi nyt vaalilupausten vastaisesti verotetaan eläkkeensaajia eriarvoisella tavalla

minä todella toivon nyt että kun tämän tiedämme hallitus puuttuu tähän asiaan pikaisesti sillä kuitenkin kotimaisista päästöistä nimenomaan maatalouden päästöt ovat se suurin uhka itämerelle tällä hetkellä

nyt sitten ministeri lindström täällä puolustelee työllisyysmäärärahojen leikkauksia

minä yhdyn kysyjän näkemykseen siitä että tämä on hyvin monisäikeinen asia ja monta kertaa myös tämä tietynlainen käytönaikainen asuminen korjauksiin ja kunnossapitoon varautuminen nämä ovat ihan aidosti aika isojakin asioita jotta voisimme taata sen että kodit huolehtisivat siitä että asuntoja pidetään hyvässä kunnossa säännönmukaisesti

hallituksen selonteossa todetaan että kirjastoja kehitetään

valitettavasti tämä ei aina näy käytännössä

ministeri lindström ei kai ollut tarkoitus se että teidän perussuomalaisten lupaukset ja esitykset mitä vaalien alla sanoitte ovat täysin päinvastaisia kuin tämä hallitusohjelma ja hallituksen toimet

mielestäni se olisi tärkeää koska sillä saataisiin taas vähän kerättyä oikeudenmukaisia veroja yhteiseen kassaan jolla voitaisiin sitten vaikka maksaa ja kustantaa koulutuspalveluita sosiaalipalveluita terveyspalveluita ja rahoittaa tätä hyvinvointiyhteiskuntamme perustaa

toinen kysymys tähän loppuun arvoisa puhemies

puhemies

ministeriltä haluaisin tiedustella kun

arvoisa herra puhemies

menikö näin nopeasti

no jätetään seuraavaan kertaan

edustajalle minä kertoisin sellaisen asian että ensi viikolla saatamme kuulla näistä asioista lisää

mikä tämä yhtälö on

kyllä on ihan hyvä että oppositiolla on vaihtoehto mutta kyllä minä erityisesti arvoisalle keskustalle huomautan ettei ole kovin montaa kuukautta siitä kun itse olitte vielä hallitusvastuussa

nimittäin tuossa puoli vuotta sitten perustin remonttiryhmän asiantuntijaporukan jonka kokosin kasaan miettimään muun muassa rakentamisen laatuun liittyviä kysymyksiä ja esimerkiksi sitä miten korjaus ja täydennysrakentamista edistetään

tulevilla polvilla tämän päivän pienillä lapsilla ja tulevaisuudessa heidän lapsenlapsillaan on oikeus elää turvallista elämää

selonteko korostaa kulttuuriyrittäjyyttä mutta on muistettava että meillä on paljon tärkeitä taiteen aloja joilla todellinen voittoa tuottava toiminta ei ole mahdollista tyyppiesimerkkeinä teatteri ja tanssi

uskoisin että he saattaisivat pohtia myös sen kaltaisia kysymyksiä miten kaiken kaikkiaan käytön aikana innostaisimme varautumaan siihen että kodeistamme pidetään kaikkinensa hyvää huolta

on tärkeää että kulttuuriyrittäjyydestä puhuttaessa selvitämme miten itsensä työllistävän taiteilijan sosiaaliturvaa voidaan parantaa

arvoisa puhemies

kyllä minä haluan nostaa tälle hallitukselle ja sen saavutuksille hattua siinä suhteessa että me olemme nyt palanneet merkittävästi sopimisen kulttuuriin työmarkkinoilla mikä tietenkin on lisännyt luottamusta ja parantanut ilmapiiriä

kuten täällä on todettu sosialidemokraateilla oli aikomusta että tätä olisi kenties voinut ajankohdaltaan lykätä eteenpäin mutta tässä mennään nyt näillä sävelin

kyllä minusta kun puhutte omasta vaihtoehdostanne arvoisa keskusta tästä yleisen arvonlisäveron korotuksesta täytyy kuitenkin muistaa että se on suurin tasavero enkä minä nyt näe kuinka hienoa se on että esimerkiksi lastenvaatteiden hinta nousee elämisen hinta nousee kaikkien hinnat nousevat

mitä tulee täällä edustaja vehviläisen käyttämään vahvaan puheenvuoroon ja keskustan omaan politiikkaan asian suhteen niin se mikä tässä nyt jää tyhjäksi ja nollaksi on vastaus siihen mitä teidän mielestänne asialle pitäisi tehdä mitkä ovat teidän vastauksenne näihin kysymyksiin mikä on kantanne osa aikaeläkkeen ikärajaan pitäisikö sitä nostaa kenties vielä enemmän haluaisitteko nostaa yleistä eläkeikää niin kuin joskus teidän suunnastanne on tullut varsin koviakin puheenvuoroja tämän suhteen

olisin tullut tähän koe eläinasiaan kun meillähän on ollut jo kansallisesti pitkään tarkoituksena vähentää koe eläinten käyttöä

tänään olisi ollut nyt hyvä päivä arvoisa keskusta tuoda teidän omaan vaihtoehtoonne ehkä vähän sitten lisää lihaa luiden päälle

meillähän on maa ja metsätalousministeriö itse saanut valmiiksi selvityksen jossa ehdotetaan tällaista valtakunnallista vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskuksen perustamista ja nyt olisi todellakin tarvetta sitten määrärahalle tätä ajatellen

arvoisa puhemies

asuminen kallistui yleistä arvonlisäveroa nostettiin silloinkin ja tasaverokehitys edistyi eli kaiken kaikkiaan ei hyvä niin

täysin vapaina jyllääville markkinavoimille on laitettava ihmisen kokoiset raamit ja niille on pistettävä myös ympäristön kokoiset raamit

tämä on erittäin tärkeä kysymys ja myös minä tervehdin ilolla sitä linjanvetoa että hallitus on päättänyt omissa rakenneratkaisuissaan ajaa vahvaa metropolihallintoa ja myös metropolikaavaa

todettakoon nyt sekin että kyllä minä muistan kun ministeri katainen kertoi tässä salissa juuri viime viikolla että tämä partureiden arvonlisäverokokeilu päätettiin lopettaa edellisen hallituksen aikana

olisi hyvin mielenkiintoista jotta keskustelu olisi ehkä vähän värikkäämpää kuulla myös sitten opposition ja keskustan omat näkemykset tähän asiaan

ei hallitus ainakaan työtä pidä tärkeänä sillä kehyksestä ei työllistävää linjaa löydy

tämä olisi mielestäni sellaista uudenaikaista hienoa edistysajattelua että samaan aikaan niin eettisestä näkökulmasta kuin myös monesta muusta näkökulmasta kykenisimme pitämään huolta siitä että meillä turhia eläinkokeita ei tehtäisi ja samalla olisi myös tieteen puolella edelläkävijöitä joiden suomalaista osaamista varmasti voitaisiin myös ajatella ihan vientituotteenakin eteenpäin

kaiken kaikkiaanhan täällä ministeri lauri ihalaisen johdolla tehdään parhaillaan hyvin merkittävää työtä suomalaisen työelämän laadun ja työssäjaksamiskysymysten parantamiseksi ja muiden asioiden parantamiseksi mihin täällä edellinen puhuja viittasi

tämän avulla voidaan hyvin järkevästi suunnitella yhteistyössä kuntarakennetta joka on kestävä joka palvelee parhaiten juuri niitä kuntalaisia kuten edustaja lindtman tässä paljon luetteli

minustakin tämä on vähän ongelmallinen asia

olemme tilanteessa jossa samaan aikaan on löydettävä viisautta ratkaista sekä talous ja työllisyyskriisi että ilmastokriisi

on huolehdittava että kaikilla lapsilla on oikeus kulttuuriin siihen katsomatta pystyykö koti antamaan virikkeitä tähän

ollaan markkinavoimien armoilla lastuna laineilla

siksi on tärkeää että päiväkotien ja peruskoulussa toimivien ihmisten kulttuuriosaamista vahvistetaan

se on minusta hirveän tärkeää että pystymme tänä päivänä tekemään tätä ja tukemaan kaikin puolin tasapuolista aluekehitystä

nimittäin käsittääkseni nythän sitä ei tässä talousarviossa valitettavasti sisällä

osuuspankkien lainojen lyhennysvapaa on ollut viime vuonna vaikuttavampi työllisyystoimi kuin hallituksen kaikki askareet yhteensä

minun mielestäni kyllä arvoisa edustaja kiviniemi on hyvin vastuutonta ja hyvin ikävää että puhutte täällä vakuusteatterista

jo niistä jokainen voi käyttää pidentää

viime kädessä näiden vakuuksien vaatimisessa on kysymys siitä että me turvaamme suomalaisen veronmaksajien saatavia ja me rajaamme suomalaisen veronmaksajien riskiä

vastasin että ole

arvoisa herra puhemies

ja mikä parasta samaan aikaan me voimme synnyttää työpaikkoja

hallitusohjelmaa arvioimme ja sehän tässä eniten pelottaakin että nyt nimenomaan ollaan viemässä tätä kohtuuhintaisen asuntotuotannon tukea pois

on satsattava voimakkaasti muun muassa energiaa ja luonnonvaroja säästävään puhtaaseen teknologiaan rakennusten peruskorjaukseen energiatehokkaasti ja energiansäästöön joukkoliikenteeseen raiteisiin kierrätykseen ja uusiutuvien energianlähteiden kehittämiseen

kyllä tänä päivänä niin on että jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus omaan kotiin ja omaan nimeen siinä ovessa

viime kaudella vaaditte kovasti valtion toimia kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämiseksi ja nyt kun olette itse hallituksessa niin sanotte täällä että nimenomaan näitä tukia ei saisi olla lainkaan

enää ei ole piikki auki enää ei ehdoitta mennä näihin tukipaketteihin toisin kuin mari kiviniemen hallituksen aikana

seuraavaksi taisteltiin tekijänoikeuksista joiden sijoittamisen työ ja elinkeinoministeriöön selvittämisen hallitus kirjasi ohjelmaansa vastoin vaalien alla annettuja lupauksia

tässä on iso mahdollisuus

mitä tekee valtiovarainvaliokunta kehystä käsitellessään

nyt toteutuu pankkien ja sijoittajien vastuu nyt toteutuu vakuuksien vaatiminen nyt toteutuvat uudet pelisäännöt markkinoilla

pitää oikein hieraista silmiä mietintöä lukiessaan

puhemies